seuraava täysistuntoon huomenna keskiviikkona yhdestoista päivä kolmatta kello ensimmäinen varapuhemies

yleiskeskustelu on päättynyt kylmiltään kusyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi kirkon sisällä mietin mukaisella lancelot asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

ylläksellä ja samoin päivystyksen kaunistus taas että seuraavaan täysistuntoon huomenna keskiviikkona on isänpäivä asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

varapuhemies pekka ravi

varapuhemies pekka ravi

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

pientä pannaan pöydälle ja huomenna pidettävään täysistunto hyväksyttäneen syy hyväksytään samoin tehdään asia numero varapuhemies

ensimmäinen varapuhemies

ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

ne yleiskeskustelu on päättynyt julistaa päättyneeksi c ja kun tähän ikään pääluokkaan pääluokan käsittely keskeytetään

varapuhemies

pääluokan käsittely keskeytetään

varapuhemies pekka ravi

ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

eduskunnan seuraava täysin onkin siis huomenna keskiviikkona ensimmäinen varapuhemies

asian käsittely keskeytyy b a

pääluokan käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

pääluokan käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

pääluokan käsittely keskeytetään

varapuhemies

pääluokan ja asian käsittely keskeytetä

seuraava istunto on siis tänään porstuapäivänä kahdeksastoista joulukuuta kello kymmeneltä

varapuhemies